metsähakkeen tukien nosto ja turpeen veron alennus heikentäisi sahanpurun ja kuoren menekkiä ja alentaisi niiden hintaa

puupohjaisten polttoaineitten kilpailukykyä parantavien toimenpiteiden piiriin on sisällytettävä metsähakkeen lisäksi sahojen tuottama puru ja kuori sekä muut prosessissa syntyvät polttokelpoiset jakeet

elikkä samalle viivalle

suomessa on voimassa tukijärjestelmä puuhakevoimalan syöttötariffiin jonka tavoitteena oli aikaansaada investointeja jotka mahdollistaisivat hajautettua lämmön ja sähköntuotantoa esimerkiksi sahoilla ja muuallakin

siellä oli ulkomaalaisia rosvoja ja he kävivät sitten liikkeessä toistuvasti monta kertaa ja soitettiin sitten poliiseja sinne avuksi mutta koskaan niitä ei sinne tullut rosvot olivat jo kaukana

vaikka viitasaari on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi mitään sellaista nopeaa hokkuspokkustemppua ei ole tiedossa

kaupunki yrittää panostaa vahvasti elinkeinojen kehittämiseen muun muassa toimimalla aktiivisesti yrityskentässä ja kaupungin kehittämisessä

olisin kysynyt sitä onko syrjäseuduilla nyt otettava tosiaankin kun tällaisia toistuvia rikoksia on laki omiin käsiin vai mitä siellä on tehtävä

positiivista budjettiesityksessä on että siinä jonkin verran tuetaan uutta yritystoimintaa ja investointeja ja että myös yritysten työvoima ja osaamistarpeisiin vastaamista parannetaan

maaseudulla auton käyttäminen on välttämätöntä eihän siellä ole metroja eikä ole enää linja autoja

sen sijaan että hallitus haluaa maksaa etelä euroopan lainoja tulisi sen ymmärtää tukea oman maan yrittäjien tarvitsemaa velkarahoitusta uusille yrityksille

sehän on yksinkertainen asia

esimerkiksi keski suomessa wallinheimo tietää sen jokainen firma mikä siellä on on laitettu velkarahalla suurin piirtein pystyyn

uusia sekä vanhoja yrityksiä pitäisi verottaa vain siitä tuloksesta mikä tulee eikä ruveta sahaamaan niin kuin hullu puussa itseltään oksaa poikki

valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pk yritysten kasvua sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk sektorille ja ennen kaikkea ne ovat pieniä alle viiden henkilön yrityksiä

tähän hulluuteen olemme yhä sidottuja

arvoisa puhemies

olen edelleen sitä mieltä että suomen pitää leikata yksipuolisesti kehitysapu ja maahanmuuttorahoituksesta kunnes saadaan tämä oma talous kuntoon

aika taisi loppua

täällä kun kuuntelee opposition juttuja niin kuin edellisessäkin puheenvuorossa niin tuntuu siltä että tähän maahan kannattaa investoida

kuitenkin me olemme maailmassa markkinaehtojen armoilla ja silloin jos tänne ei kannata investoida investointeja ei tänne tule

joku tekee työväen taloudellinen tutkimuslaitos semmoisen että se kuulostaa heille mieluisalta mutta markkinavoimat eivät näitä kysele

tuosta ensimmäisen päivän sairauslomaomavastuusta otetaan esimerkki

yrityksessä on tuotantolinja jossa on esimerkiksi kymmenen työntekijää ja siellä kaveri ilmoittaa että nyt hän on sairaana pari päivää

siihen joudutaan palkkaamaan jos on iltatuuri menossa edellisestä tuurista työntekijä koska siihen ei ole muita valmiuksia

suomen yrittäjien mukaan lomarahauudistus pitäisi rajata niille aloille joilla on työehtosopimusmääräyksiä lomarahasta tai asiasta pitäisi voida sopia paikallisesti

arvoisa rouva puhemies

erilaiset uskonnolliset syyt ovat tuoneet myös suomeen rituaaliteurastuksen jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa

euro on se valta joka sanelee ehtoja tässä yhteisessä rahaliitossa ja työ menee sinne missä euro parhaiten tuottaa

arvoisa rouva puhemies

verenlaskua ennen tainnutusta on pidettävä eläinrääkkäyksenä jollaista suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa ei pidä hyväksyä

kuten lakialoitteessa todetaan tainnuttaminen ei edes välttämättä kuulu muslimien teurastustapaan vaan käytännöt vaihtelevat

eläinten kiduttaminen verta vuodattamalla ilman tainnutusta on vain yksi esimerkki siitä millainen kulttuuri meille on saapunut turvapaikkaturismin myötä

siinä kulttuurissa ei kunnioiteta eläimiä eikä ihmisiä ei naisia ei lapsia eikä miehiäkään mikäli ovat vääräuskoisia tai jotakin uskonlahkoa tai väärää kansalaisuutta heimoa ja niin edespäin

siinä kulttuurissa monet eivät osaa lukea tai kirjoittaa edes omalla äidinkielellään mutta yhdessä suhteessa he ovat kärjessä nimittäin rikostilastoissa

maahanmuuttokeskustelussa toistetaan että mitä aikaisemmin kotouttamistoimenpiteet aloitetaan sen parempi

väkivalta rehottaa slummeja syntyy kuin sieniä sateella

arvoisa puhemies

todella hyviä puheita muun muassa ihalaisella ja allekirjoitan kyllä kaikki nuo mitä ihalainen täällä sanoi ja myös mitä edustaja heinäluoma tuossa toi esille

tämä kaikki rikkaus on ennen niin idylliseen ruotsiin saapunut turvapaikkaturismin myötä ja sama on tulossa meille jos annamme sen tapahtua

samoista teoksista ovat peräisin lukuisat muutkin ohjeet ja säännöt jotka ovat täydellisessä ristiriidassa meidän lakiemme elämäntapamme ja moraalikäsitystemme kanssa

ja monesti meillä on erittäin hienot puheet täällä ja sanahelinää mutta miten mennään käytännössä

sama oli turkistarhaus meni sähköpostit jumiin

niin kauan kuin nämä ihmiset haluavat elää omilla säännöillään meidän säännöistämme piittaamatta on törmäyksiä luvassa

meillä tällä hetkellä tässä maassa suurin ongelma on työnantajapula

miten voi olla että yhtäkkiä kun tämmöinen joku laki on täällä käsiteltävänä alkaa samasta suunnasta tulemaan tuommoinen lobbaus

ja siitä minulla on aika paljon kokemusta enempi olen tottunut tekemään käsillä töitä kuin tällä suulla

se johtuu siitä että kilpailukyky on menetetty ei olla markkinoilla näillä niin sanotuilla korkean jalostusasteen tuotteilla pärjätty

mutta me täällä säädämme lait me edustamme suomalaisia ja meidän on luotava sellainen lainsäädäntö joka suojelee suomalaista elämänmuotoa halal teurastuksen kaltaisilta barbaarisilta tavoilta

silloin kun oli tämä maahanmuutto kiihkeimmillään ja tuli sähköpostia myös paljon minä luin niitä ja yhtään samanlaista ei ollut niitten joukossa

minun osaamisalueella on jatkojalostushalua mutta se ei kannata täällä suomessa kannattaa viedä se teollisuus esimerkiksi unkariin aihiona ja valmistaa siellä ja tuoda valmiina parkettina tänne

arvoisa rouva puhemies

mutta nyt kun tulee tämmöinen tilanne missä vihreillä on sormi pelissä alkaa tämmöinen joukkopostinta ja muu lobbaus aletaan häiritsemään kansanedustajien työtä

epäilen että jo nyt tämän uskonnon nimissä ympäri suomen suoritetaan lainvastaisia teurastuksia joissa eläimiä julmasti kidutetaan ja rääkätään

miksi vihervasemmistolaiset anarkistit ovat tästä hiljaa

se ei ole tuottanut kuitenkaan sitä kilpailuetua mistä tämä oppositio vasemmisto ja vihreät puhuu koko ajan

me haemme tätä pääomaa sijoittamaan tänne suomeen että syntyy työpaikkoja jotka ovat pysyviä nimenomaan vientiteollisuuteen ja sieltähän se kakku tulee

hehän ovat tunkeutuneet maatalousyrittäjien yksityisalueille vahingoittaneet heidän omaisuuttaan mustamaalanneet kampanjoillaan näiden ihmisten mainetta

arvoisa puhemies

entä kampanjat ja mediamökä

jos vaikeneminen on hyväksymisen merkki kuten sanonta kuuluu vedän sen johtopäätöksen että vihervasemmisto hyväksyy eläinten kiduttamisen mikäli se tehdään islamin nimissä

työvoiman kustannuksista

kyllähän se on semmoinen juttu että euro on semmoinen näkymätön valta joka sanelee ehtoja kun nyt ollaan yhteisessä rahaliitossa ja se työ vain menee sinne missä se euro parhaiten tuottaa

kiitos

sillä ei ole mitään väliä mikä se palkka on mutta jos minä palkkaan vaikka tuosta lepän töihin ja maksan sille palkkaa sen pitäisi minulle tuottaa jonkin verran oli se palkka nyt sitten mitä tahansa ja se on laskettava tällä perusteella

demit oli muuten siinä silloin johdossa tehtiin ratkaisuja jotka menivät talouselämän ehdoilla ja talous lähti nousuun

sahateollisuuden kapasiteetti tulee ottaa täyteen käyttöön niin kuin edustaja lehti tuossa äsken mainitsi sillä saha ja puuteollisuudella on luontaiset edellytykset tuottaa sähköä

se on pakko mitoittaa siihen samaan suhteeseen miten meille on nyt käynyt

jos minä otan vaikka villen sieltä sitten töihin ja hän ei tuota koko aikana mitään siis he ovat eritasoisia tuottavuudeltaan kuitenkin nämä tasapäistetään ja siihen asiaan ei pystytä puuttumaan

sahojen suunnitelmana oli päästä toteuttamaan edellisen hallituksen ohjelmassa mainittua hajautettua sähkön ja lämmöntuotantoa omilla poltettavilla sivutuotteilla

mikään ei käy ja ei onnistu